työtä on varmasti vielä tehtävä

kysyisinkin ministeriltä

ja kysyisin vielä lapin tilanteesta

säästöjen saavuttaminen jää hyvin näennäiseksi sillä suuri osa hallinto oikeuden järjestämistä katselmuksista tulee olemaan kuitenkin rovaniemen pohjoispuolella

mutta toinen asia siitä haluan tässä kiittää on se että tämä rikosuhripäivystyksen tilanne on otettu nyt työn alle ja sitä pyritään korjaamaan

sain tuossa pari viikkoa sitten itse tutustua lapissa tämän rikosuhripäivystyksen toimintaan ja olin kyllä erittäin tyytyväinen siihen mitä siellä kuulin

vilpittömästi toivon että tätä toimintaa jatkossa nyt hyvin voimakkaasti sitten tuetaan koska se on yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti mitaten hyvin tärkeää työtä

arvoisa puhemies

täytyy nyt ensin ministeri huoviselle antaa sen verran tässä palautetta että seison edelleenkin sen takana että näen kyllä että tässä salissa on edustajia jotka todella ovat vieraantuneet sieltä tavallisten ihmisten arjesta ja eivät todella tiedä sitä hätää mitä siellä oikeasti aidosti kärsitään

tämän äskeisen puheenvuoroni jälkeen olen saanut lukuisia sähköposteja joissa ihmiset ovat kertoneet itkeneensä sitä että joku nostaa esiin sitä heidän tuskaansa ja hätäänsä siellä kodeissa koska heillä oikeasti on rahat loppu ja he joutuvat aidosti miettimään miten he selviävät päivästä toiseen

tämän tosiasian myöntäminen on minusta rohkeutta että me uskallamme myöntää myöskin täällä salissa että me voimme tehdä täällä enemmän sellaisia päätöksiä jotka ovat inhimillisiä

toinen asia jota vielä pikaisesti haluan nostaa esiin on se että tuntuu että hallitukselta puuttuu kokonaisvaltainen perhepolitiikan teko eli tehdään palasia siellä palasia täällä mutta kokonaiskuvasta ei ole kenelläkään mitään tietoa

tässä oikeastaan haluan vielä lopuksi nostaa esiin tämän kysymyksen siitä miksi väkisin pyritään rikkomaan sitä äitiyden kokemusta ja viemään mahdollisuuksia lastensa kotona hoitamiseen niiltä äideiltä jotka sitä aidosti haluavat

tässä on tämä lapin tilanne noussut jo useampaan otteeseen esiin ja en ala nyt tässä enää toistamaan näitä lapin erityispiirteitä koska uskon että ministeri ne varmasti tietää

ja totta kai perussuomalaisten mielestä kuten esiin on tullut isillä on oma tärkeä paikkansa ja roolinsa lasten elämässä lasten kasvatuksessa sitä ei kiellä kukaan ja tätä myöskin perussuomalaiset voimakkaasti arvostavat

mutta haluaisin nostaa esimerkiksi tämän vasteaikojen ongelmallisuuden näitähän ei voida pitää millään tavalla kohtuullisina

oikeastaan haluaisin kertoa tämmöisen aika raadollisenkin esimerkin elävästä elämästä jonka itse olen kuullut jossa oli tämmöinen epäselvä kuolemantapaus ja tosiaan poliisia jouduttiin odottamaan tuntikausia paikalle ennen kuin sitten voitiin tämä tilanne läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa saattaa eteenpäin

osalle perheistä isien jääminen lasten kanssa kotiin sopii hyvin ja se on ollut tähänkin saakka mahdollista

eli miksi nämä niin sanotut perheen sisäiset arvovalinnat nämä työnjaot tai niin sanotut roolit ovat ikään kuin kirosana tässä keskustelussa

arvoisa puhemies

kunnissahan on tosiaan mahdollisuus tälläkin hetkellä myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea mutta valitettavan usein sen käyttötarkoitukset tai myönnettävät määrät vaihtelevat rajusti eri puolilla suomea

toinen asia jonka haluaisin vielä nostaa esiin on tämä että ihmiset eivät läheskään aina tee edes ilmoituksia kokemistaan rikoksista koska he ovat menettäneet uskonsa järjestelmään

sellainen tunne täällä on tullut

kyllä niitä on syytä kunnioittaa osana tätä kokonaisvaltaista keskustelua

arvoisa puhemies

joissain kunnissa on havaittu että sen avulla on mahdollista ennalta ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja sitä myönnetäänkin juuri esimerkiksi harrastustoiminnan tukemiseen

mutta se ratkaisu ei kyllä minusta voi olla palkka ale ja itse asiassa pidän aika pöyristyttävänä tässä kokonaisuudessa sitä kuinka tämä hallitus on antamassa viestin tällaisen palkka alen sallimisesta ja vielä alalle joka on nimenomaan naisvaltainen ja pienipalkkainen

toisaalta ihmettelen myös sitä että hallitus joka kyllä moniin muihin asioihin vaatii hyvin kiivaasti ja kovaan ääneen tasa arvoa ja yhdenvertaista kohtelua kuitenkin tässä asiassa on valmis polkemaan näiden pienituloisten naisten asemaa

kiitos

tällaisen tuetun harrastustoiminnan kautta luotaisiin kaikille mahdollisuuksia tasavertaiseen osallisuuteen ja tässä yhtenä tukimuotona voisi varsin hyvin toimia tämän lakialoitteen mukainen esitys

arvoisa puhemies

perussuomalaisten jättämissä talousarvioaloitteissa korostuu vahvasti pyrkimys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen joka on mahdollista myös taloudellisesti haastavina aikoina jos niin halutaan

lasten nuorten ja perheiden tulevaisuudesta perussuomalaiset ovat erityisen huolissaan

meillä on paljon arktista osaamista suomessa jota hyödyntämällä olisi mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja saada vahvaa taloudellista hyötyä koko suomea ajatellen

ihan aluksi tässä edustaja guzeninalle sen verran täytyy sanoa että ei teidän tarvitse kantaa huolta perussuomalaisista kyllä me olemme sitoutuneet ihan hallituksen tekemiseen ja olemme aivan tasavertaisia hallituksen toimijoita

älkää kantako minä luulen että teillä on varmasti ihan omassa puolueessannekin omat huolenaiheet ehkä kannattaa keskittyä niihin ja jättää myöskin perussuomalaisten asiat ihan meidän omaan harkintaamme

kaikkein pikaisimpana toimenpiteenä tulisi nostaa toimeentulotuen lapsiosien määrää mutta pitkällä aikajänteellä lapsilisä tulisi maksaa kaikille lapsiperheille myös ja erityisesti toimeentulotuen varassa eläville

sinällään on ihan mielenkiintoista että välikysymyskeskustelussa te kannatte huolta perussuomalaisista mutta otan sen tietysti ihan mielenkiinnolla ja ilolla vastaan

mitä ministeri näkee että tälle ongelmalle voidaan työpaikoilla tehdä

kysymys oli siitä että minä katson että silloin kun tuodaan esiin joku vaikutusarviointi on hyvä nähdä mitä laskentatapoja siellä on käytetty

arvoisat ministerit katainen ja urpilainen olette noin vuosi sitten muun muassa luvanneet että lainatakuiden myöntämistä ei edes harkita ilman täysimääräisiä vakuuksia

koulu ja opiskelijaterveydenhuollon kehittämisen ja turvaamisen on oltava vahva tavoite ja lisäksi lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemiseen tarvitaan lisää resursseja

arvoisa puhemies

toivoisinkin että ministeri urpilainen vastaisi ja täsmentäisi sitä mikä teidän mielestänne vuodessa on nyt oikein muuttunut

nykyisessä vallitsevassa tilanteessa en pidä tätä mahdollisena vaan kehitystyötä ja toimenpiteitä on huomattavasti lisättävä ja vahvistettava jotta tasavertaisuus voi todella toteutua

on käsittämätön epäkohta että ulkomaalainen henkilö saa syyllistyä toistuviin rikoksiin ja hyvin vakaviinkin sellaisiin ja karkotuspäätös inhimillisiin syihin vedoten jätetään kuitenkin panematta koskaan täytäntöön

arvoisa puhemies

jäin kaipaamaan selkeitä kannanottoja lasten ja nuorten osalta siihen kuinka heidän erityistarpeistaan sähköisen median käyttäjinä tulevaisuudessa huolehditaan

olen jättänytkin useita talousarvioaloitteita joissa olen painottanut voimakkaasti paitsi lasten ja nuorten tilanteen parantamiseen myös työllisyyden turvaamiseen ja ikääntyvien ja omaishoitajien arjen tukemiseen tähtääviä aloitteita

edustaja niinistö puolestaan toi esiin suomen liian liberaalin linjan rikollisuuden suhteen jossa rangaistukset ovat aivan liian usein suorastaan naurettavia

meidän puolueesta on voinut tulla tällaista mutta jos se minuun henkilökohtaisesti kohdennetaan niin minulla on tästä asiasta hiukan eri käsitys ollut koko ajan ja en muista että eduskunnassakaan olisi kovin tiukasti tällaista kovin vahvaa hoitajamitoituskantaa aikanaan edes ajettu

erityisesti seksuaalirikokset sekä lapsiin kohdistuneet hyväksikäyttötapaukset vaativat ehdottomasti rangaistusasteikon pikaista korjaamista ja tiukennuksia

lapset ja nuoret saattavat joutua kulkemaan yhden terapiatunnin vuoksi satojen kilometrien matkan jopa useita kertoja viikossa ja näihin on varattava useita tunteja aikaa

näkisin että näihin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten paikka ei todellakaan ole suomalaisessa yhteiskunnassa

vaikkakin sen hyödyntämisestä ja käytöstä on löydettävissä paljonkin hyviä seikkoja ovat myös erilaiset vakavat riskit todellisia joihin kyllä eri viranomaistahot pyrkivät jo vahvasti puuttumaan

kannatan siis edustaja halla ahon aloitetta

on epäoikeudenmukaista että lapin lapset ja nuoret eivät ole samanarvoisessa asemassa muun maan lapsiin verrattuna niissä tilanteissa joissa he tarvitsevat psykiatrista apua

esimerkiksi voidaan mainita lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä joka on vakava kasvava ongelma ja erittäin monen lapsen ja nuoren arkipäivää

lapin osalta olisikin ehdottomasti turvattava terapeuttisten palvelujen saatavuus myös syrjäseutujen lapsille ja nuorille sekä luotava sellaiset toimintamallit joiden avulla ja kautta turvataan palveluiden saatavuus samanarvoisesti muun maan lapsiin ja nuoriin verrattuna

arvoisa puhemies

tietoyhteiskunnan kehittyessä vaaditaan yhä vahvempia medialukutaitoja mutta myös eri teknologioiden hyödyntämiseen vaadittavia osaamistaitoja

parhaimmillaan vahva ja ajantasainen mediakasvatus voi lisätä lasten ja nuorten osallisuuden ja tietoisuuden tunteita osana paitsi suomalaista yhteiskuntaa myös globaalia maailmaa

tämä uudenlaiseen ajatteluun pyrkivä hanke haluaa luoda uudenlaista hyvinvoinnin mallia kuntalaisille ennalta ehkäisemään sairauksien syntyä ja tuomaan kaikki hyvinvointi ja sairaanhoitopalvelut mahdollisimman lähelle kuntalaista

myös tämän hankkeen toteutumisesta olen jättänyt talousarvioaloitteen

arvoisa puhemies

osa lasten sijoituksista on tehty täysin kestämättömin perustein tämä on täysi realiteetti tosielämästä osa puolestaan on ainoa mahdollisuus turvata lapselle oikeus tasapainoiseen ja turvalliseen elämään

tämä hallituksen esitys on lähdetty tekemään takaperoisesti

nyt ollaan rikkomassa toimiva järjestelmä vaikka avohuollon tukitoimia ei ole vahvistettu niin että perheet saisivat tarvitsemansa avun riittävän ajoissa ja että sijoituksiin ei koskaan tarvitsisi mennä

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan kiittää molempia ministereitä sillä on myönnettävä että tässä hyvin vaikeassa tilanteessa olette onnistuneet tekemään oikein hyviäkin esityksiä ja toteuttamaan hyviäkin toimenpiteitä

tehtävien ja vastuun lisääminen ja samanaikainen resurssien vähentäminen johtaa väistämättä siihen etteivät kaikki kunnat pysty tarjoamaan asukkaille riittäviä palveluja ja tämä asettaa eri kuntien asukkaat eriarvoiseen asemaan

hallituksen esityksessä esitetty hoidettavien lukumäärä joskin lakiin on kirjattu hyvin epämääräisesti siitä poikkeamisen mahdollisuudet ei ole mielestämme kannatettava

järjestelmämme on peruspalvelujen osalta ajettu kuitenkin niin ahtaalle että julkisten palveluiden varassa olevien terveydenhuolto ei toimi nykyisellään riittävän hyvin

lakiesityksen kustannusvaikutuksia tarkasteltaessa on otettava huomi oon myös lastensuojelun sijoitusten kustannukset jotka vaihtelevat suuresti sen mukaan mihin lapsi sijoitetaan

itse asiassa tässä olisin kovin toivonut että edustaja lohi olisi tänään täällä ollut paikalla koska hän eilisessä keskustelussa antoi minulle henkilökohtaisesti aika kovaa kritiikkiä siitä kun olen tässä tehnyt kesän aikana esityksen jossa muun muassa olen esittänyt että viinit ja vahvat oluet tulisi vapauttaa päivittäistavarakauppoihin myyntiin ja samoin tätä alkon monopolia lähteä purkamaan ja myöskin alkoholiverotusta lähteä keventämään